viemäri ja vesijohtotöissä kotitalousvähennys rajataan vain tontille jolloin eläkeläiset eivät pysty esimerkiksi ympäristösyistä tärkeitä investointeja millään tavalla tekemään hyödyntäen kotitalousvähennystä

minä esimerkiksi en tukenut millään tavalla sitä ministeri holmlundin esitystä koska se oli nimenomaan juuri kerjäämisen kriminalisointia eikä siinä otettu edes kunnolla huomioon että erilaiset järjestöt kansalaisjärjestöt ynnä muut voivat olla myöskin sosiaalisen hädän merkeissä liikkeellä

tällöin on erittäin tärkeää että kuntatalous ja nämä turvallisuuden etulinjassa olevat palvelujärjestelmät pidetään kunnossa varsinkin kun suomi ei tule olemaan toipujien etujoukossa euroopassa

herra puhemies

ja kyllä pitkän tähtäimen kilpailukyvyn kannalta on tärkeätä että infra kytketään nimenomaan muun muassa vuokra asuntotuotantoon ja työssäkäyntialueiden yhdyskuntakehitykseen

siviilikriisinhallinnan merkityksen takia sosialidemokraatit esittävät siihen lisäystä oikeusvaltion kehityksen tukemiseksi ja siviilikriisinhallinnan aseman vahvistamiseksi suhteessa sotilaalliseen kriisinhallintaan

arvoisa puhemies

mutta haluan kyllä korostaa myöskin hallitusohjelman siis myös voimassa olevan hallitusohjelman linjaa eli liikennehankkeet on sijoitettava talouden työllisyyden alueiden ja kansallisen kilpailukyvyn kehykseen

tältä osin lyhyesti on syytä todeta että valtionvelan hoitaminen on helpompaa kuin työttömyydestä ja syrjäytymisestä aiheutuvan inhimillisen laskun maksaminen ja tämä korostaa erityisesti kuntatalouden tukemisen tarvetta

kiinnitän kyllä huomion siihen että hallinnointi ja rahoituspäätösten teko kestää liian kauan

täällä käsiteltiin keskustelussa turvapaikkajärjestelmän toimivuutta ja muun muassa kokoomuksen taholta kysyttiin viime kauden ratkaisuja

on syytä todeta että ministeri itälän jäljiltä perusteettomien turvapaikkahakemusten käsittely kesti lähes kaksi vuotta

sen takia jouduin käynnistämään ulkomaalaisviraston toiminnan tehostamisprojektin jossa turvapaikkahakemusten käsittelyä nopeutettiin ja tämä omalta osaltaan vaikutti myönteisesti

monikulttuurisuus monirikollisuus monta muuta uskomatonta pelkistystä

myöskin määrätietoinen toiminta lainsäädäntömme ja yksilöllisen käsittelyn mukaisesti vaikutti muun muassa slovakian romanien tulvan hallintaan ottoon niin että käsittelyt pidettiin ajallaan

minua aikoinaan sisäministerinä pidettiin liian kovan linjan sisäministerinä ja monia ongelmia toki toin esille täällä mutta ei tätä kokonaisuutta voida käsitellä kyllä ihan näin yksioikoisesti

nyt sitä ollaan valmiit jatkamaan muutoinkin ja pahinta tässä on se että tämän hallituksen linja merkitsee meidän valtiontaloutemme kestävyyden meidän hyvinvointivaltiomme rahoitusperustan murenemista

minä olen vähän sitä mieltä että tässä on eun piirissä kyllä ollut heikkoa hoitoa ja painetta ilmeisesti näiden maiden viranomaistenkin suuntaan

sen pitää toimia nopeasti ja käsittelyajat eivät myöskään niin suojelun tarpeessa olevien ihmisten kuin myöskään perusteettomien hakijoiden osalta saa kestää niin kauan että syntyy taloudellisia ongelmia turvallisuusongelmia ja hallintaongelmia niin kuin nyt on käynyt myös taloudellisesti

tässä on nyt erittäin vakava viimeisen pysähtymisen paikka huomenna tästä käymme myös keskustelua

haluan tämän vain taustaksi tässä todeta

tosiasia on se että finanssipolitiikka on tänä vuonna vain lievästi elvyttävää ja ensi vuonna jo kiristyvää ja tämä tulee vaikeuttamaan entisestään kotimarkkinoiden kautta meidän talouskehitystämme joka on jo nyt muita eu maita huolestuttavampaa talous ja työllisyysmielessä

kokoomus on orwellinsa lukenut ja hokemalla yrittää hokea miten kaikki on hyvin

meillä hyvin herkästi sotketaan myöskin käsitteitä ja puhutaan mustavalkoisesti asioista

samalla kun euroopan unionissa on sitouduttu nimenomaan suojelun tarpeessa olevien tukemiseen ja aktiivisempaan työperäisen maahanmuuton kehittämiseen määrätietoisesti on sitouduttu laittoman maahanmuuton torjuntaan

mutta kyllä teidän täytyy tunnustaa tosiasiat koska itse asiassa koko edustuksellisen demokratian ja kansallisen selviytymisen kannalta olisi tärkeätä tunnustaa että meillä ovat sosiaaliset perusoikeudet ja perusturva monelta osin vaarassa ja se vaatii toimia

tässä lisäbudjetissa ei esitetä kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseen toimenpiteitä ei pitkäaikaistyöttömyyteen ja nuorten työttömyyden hoitamiseen

minun mielestäni on rehellisesti tunnustettava että tässä ilmiössä on mukana myöskin hallitusohjelmassa mainittua jonka myöskin edustaja kontula on ollut hyväksymässä sellaista piirrettä jonka takia hallitusohjelmaan kirjattiin että lainsäädäntöä kehitetään ihmiskaupan torjumiseksi kaikissa muodoissaan ja varmistetaan keinot torjua kerjäämisen organisointia

sen takia meidän pitäisi nyt kaikkien niin hallituksen kuin opposition ymmärtää että nyt vanhalla säätytalon kirjalla ei voida edetä kun maa järisee niin vakavasti kuin nyt tekee

tämä unohtuu useasti kun puhutaan näistä kysymyksistä

sen takia on myönteistä sinänsä taisin joutua turvapaikkashoppailu ja ankkurilapsipuheista jopa erovaatimusten kohteeksi viime kaudella että nyt tämä asia on käyty läpi ja nähdään myöskin nämä laittomaan maahanmuuttoon ja perusteettomien turvapaikkahakemuksien käsittelyyn liittyvät tekijät

suomen sydänliitto merkittävä kansanterveysjärjestö kaksi viikkoa sitten totesi että suomessa tuloerot ovat kasvaneet nopeimmin kaikista teollisuusmaista niin että keskiluokka on kapeutunut ja köyhien ja rikkaiden osuudet ovat kasvaneet

eun komissio on esittänyt nimenomaan toimeentulotuen ja aktiivitoimien käyttöä yhdessä jotta kysyntää lisätään ja toisaalta estetään syrjäytymistä

se kokonaisuus on selvä

minä edelleen haluan kyllä varoittaa myöskin harmaiden markkinoiden laittoman työnteon luomista paineista koska ne ovat myöskin signaali laittomaan maahanmuuttoon

sitten tietysti on pakolaisuus suojelun tarpeessa olevien asema

nykyinen maksukattokäytäntö on vastoin pyrkimystä kaventaa sosiaaliryhmien välisiä terveyseroja koska asiakasmaksut kuormittavat eniten huonossa taloudellisessa asemassa olevia kroonisia sairauksia sairastavia

tosiasia on se että tuloerot kasvavat nyt suomessa voimakkaammin kuin muissa teollisuusmaissa ja mikä vakavinta juuri terveyserot väestöryhmien erot ja terveyserot ovat kasvamassa

silloin oli myöskin tiedossa niitä asioita joista jokainen joka on turvallisuus taikka poliisiasioiden kanssa ollut tekemisissä joko minun aikanani tai sen jälkeen eri tehtävissä tietää että tähän on liittynyt organisoitua toimintaa

on tärkeätä jos sitten autetaan kolmansissa maissa ja nimenomaan lähtö ja kauttakulkumaissa suojelua tarvitsevia ja poistetaan pakolaisuuden syitä ihmisoikeusrikkomuksia luodaan demokratialle perustaa oikeusvaltiolle

nyt itse asiassa ulkomaalaislain kautta edelleen ohitetaan työlupakäytäntöjä luodaan helpompia väyliä perusteettomienkin turvapaikanhakijoiden työoikeudelle

onko tämäkin merkittävä kansanterveysjärjestö saanut jollain tavalla nyt oppositiotartunnan kun se tämän totuuden ja vakavan asian tuo esille

muun muassa ministeriaikanani slovakian romanien organisoitu tulo suomeen johti siihen että me teimme hyvin nopeat turvapaikkakäsittelyt jotta tämä ei paisunut tuhansien henkilöiden tuloksi koska meidän vastaanottojärjestelmämme ja päivärahajärjestelmämme suosi poliisin havaintojen mukaan paljon myös sellaista ilmiötä että tultiin jopa perhekunnittain suomeen ja muutaman kuukauden puolen vuoden turvapaikan hakeminen tuotti useiden vuosien tulon verrattuna kyseisten maiden toimeentuloon

ja se mikä on järkyttävintä te ette myöskään puutu arjen todellisuuteen siinä mikä on tällä hetkellä lääkekustannusten ja terveydenhuollon kustannusten kasvu juuri kriisin kohteena olevien lapsiperheiden ja työttömyydestä kärsivien kohdalla

mutta kyllä suomella pitää olla valmius reagoida niin että suojelun tarpeessa olevia autetaan ei pidä leimata että tämän myötä tuleva monikulttuurisuus on sama kuin monirikollisuus

arvoisa puhemies

sitten on toinen asia se että meidän kansalaisten oikeuskäsitystä loukkaavat totta kai muutamat asiat

me tarvitsemme talouden ja kriisinhallinnan parempaa järjestelyä pankkiveroa euroalueelle ja kattavaa rahoitusmarkkinaveroa sekä myös rajat ylittävän rahaliikenteen ja myös harmaan talouden parempaa hallintaa

tässä maassa vakavien talousrikollisten pumpulikohtelu myöskin väkivaltarikosten myös raiskausten tuomiot niin suomalaisten tekemien kuin muualta tulleiden ovat aiheellisesti herättäneet kansalaisten ärtymystä ja vaaditaan tältä osin oikeuskäytännön kiristämistä

paavo lipposen lailla sosialidemokraatit ovat tässä yhteydessä todenneet johtopäätöksenä että kreikan demokratia petti rahaliitto emu löysäili ja kreikkaa on tuettava mutta ei ilman lisäehtoja eli pankit on pantava myös kantamaan osansa

tältä osin pidän kyllä välttämättömänä että tässä yhteiskunnassa nyt vihdoin tehdään sisäisen ja sosiaalisen turvallisuuden kannalta välttämättömiä korjauksia ja se tarkoittaa tulo ja terveyseroihin puuttumista

jopa pimeää palkanmaksua kierrätetään ulkomaalaisten tilien kautta ja arvonlisäveropuolella on siirretty jopa aloille joissa ei sovelleta käännettyä arvonlisävelvollisuutta

haluan nyt tässä ensinnäkin todeta että on erittäin tärkeätä että me pidämme huolen siitä että kansalaisten sisäinen turvallisuus varmistetaan viranomaisten toiminnalla myöskin tämän maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan hallinnassa

ja nyt myöskin on jokaisen tunnistettava että kerjäläisten joukossa on hyvin usein edelleen samoja henkilöitä

on myös ollut surullista huomata että ne suvut jotka ennen tunnettiin kovimman suomen historian kovimmissa etulinjataisteluissa ovat nyt näkyneet rintamakarkureiden joukossa elikkä veroparatiisiasiakkaina

euro on tukenut kasvua ja työllisyyttä ja luonut ennakoitavissa olevan korkokehityksen suomelle mutta ongelmat liittyvät pitkälti juuri niihin pelisääntöihin

tuottavuusohjelmahan toimii tietysti poliisipuolella myös niin että kun poliisin muuta henkilöstöä vähennetään niin myös poliisin tehokkuuteen poliisin hälytysvalmiuteen ja moniin muihin asioihin se saattaa välillisesti vaikuttaa kielteisesti

tältä osin ei riitä että papereita valmistellaan vaan pitää todella mahdollistaa tutkijavoimat tältä osin ja eri viranomaisten yhteinen toimintakyky ja verottajan tietojen käyttöönsaanti paremmin

tämä on erittäin vakava asia yleensäkin millä tavalla me suhtaudumme veronkiertoon verorikoksiin ja nimenomaan talousrikollisuuteen

minusta tuli varsin vakava asia esille äsken edustaja sipilän puheenvuorossa ehkä keskusta tosiaan ajelehtii nyt poliittisessa tyhjiössä hannes mannisen ja silloisen hallituksen käynnistämän paras hankkeen jälkeen kun hän sanoi että maakunta vastaa perusterveydenhuollosta

otan puhemies esille tämän asian eräitä piirteitä

joudumme velkarahalla myös huolehtimaan vakavammin talous ja työllisyyskriisistä kärsineen maamme taloudesta jatkossa

suomi on eun sinisilmäisin tasavalta kyllä monessa maahanmuutto ja turvapaikka asiassa

euroopan rahoitusvakausväline tuotiin kreikka ratkaisun jälkeen viime vuoden kesällä juhannuksen paikkeilla tosi salamavauhtia tähän taloon eduskunnan käsittelyyn

tältä osin tilanne on vakava

myöskin toivoisin että ministeri katainen jatkossa on ecofin työssä ahkerammin mukana kuin siinä alkuvaiheessa josta julkisuudessa jo todettiin että kataisen poissaolo ja myöhemminkin valtiosihteerin käyttö näin tärkeissä asioissa olevassa valtiovarainministerikokouksessa ei ole suomen kansallisenkaan edun ja asioiden hoidon kannalta hyvä asia

älkää hyvät ihmiset lähtekö viemään näin kauas kotoa sitä perusturvallisuutta joka sosiaali ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuteen kuuluu

syntyä

tältä osin on kyllä syytä todeta eduskunnan pöytäkirjoihin julkisesta seminaarista sttkn sisäisen turvallisuuden seminaarista että kun siellä ihmeteltiin miksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ei ole sisäisen turvallisuuden ohjelmassa noteerattu niin ministeri totesi että se kattaa niin laajan alueen että on ollut pakko karsia

sisäministerinä olin myös sitä mieltä että vakaviin rikoksiin syyllistynyt ulkomaalainen on palautettava ja kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi pitää olla sujuvat palautukset

se tarkoitti nimenomaan muun muassa välimeren maiden kovan paineen osalta sitä että niiden maiden pitää asianmukaisesti nimenomaan kolmansien maiden kansalaisten asiat hoitaa jotta siis nimenomaan eurooppaan saapuneet kolmansien valtioiden kansalaiset ja turvapaikanhakijat saavat asianmukaisen kohtelun ja ylläpidon siinä jäsenvaltiossa johon he ensiksi saapuvat

mitään erityistä palautetta ei näkynyt

se toteutuu kuntalaisten valitsemien valtuutettujen päätösvallassa todellisessa ja nimenomaan niin että sosiaali ja terveydenhuolto se kansalaisten arki voidaan parhaalla mahdollisella tavalla lähellä kotia varmistaa

itse asiassa maastrichtin sopimuksen periaatetta että kukin maa vastaa talouspolitiikasta ja sen seurauksista mentiin rikkomaan ja sitten vielä erittäin vakavalla tavalla ekp lähti maiden velkakirjoja hankkimaan mikä oli vastoin selkeitä pelisääntöjä

nyt mitä täällä edustaja mäntymaakin sanoi euroopan unionin puitteissa pitää olla yhteistyö kolmansien maiden kanssa ja löytää siihen tavat mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että suomen pitäisi olla aktiivisempi myös kahdenvälisten palautussopimusten aikaansaamiseksi

poliisin osalta poliisin vahvuudessa on nyt myös koulutusmäärien vähentäminen johtamassa poliisin kokonaismäärän vähenemiseen yli kahdellasadalla kahden vuoden aikana

vasta sen jälkeen voidaan puhua laajennetusta yhteisvastuusta taloudellisesti osallistua

nyt monessa tapauksessa tämä vuotaa ja se aiheuttaa sitten myöskin eun ulkopuolelta ongelmia

eli tässä on selkeästi nyt rakenteellisesti tehty harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyviä järjestelyjä joiden on syytä pelätä vaikeuttavan asioiden tutkintaa

meillä tältä osin yhteistyö rajat ylittävä yhteistyö ja europolin ja talousrikostorjunnan yhteistyö vaativat kyllä aktiivisuutta ja myöskin meidän oman verohallinnon suorituskykyä voi arvioida

tämä ervvn tuonti juhannuksen paikkeilla tähän taloon ei kestä kriittistä tarkastelua

poliisin toiminnassa tulee edellyttää myös vakavien rikoksien suunnittelun sanktiointia joka ei oikeusministeriön suhteen ole vieläkään edennyt ja myös peitetoimintaan osallistuvien poliisien anonyymitodistamisen mahdollistamista

sen sijaan en ihan venäjä kritiikkiin yhdy koska ainakin siihen aikaan koin että yhteistyö venäjän viranomaisten kanssa on suhteellisen hyvää raja ynnä muuta

meillä on normaali käytäntö jota muut eu maat käsittääkseni noudattavat

frankfurter allgemeine totesi joskus kuukausi sitten aika sattuvasti että kun tämän kriisin syyllisiä kootaan pöytään siihen kutsutaan eu eliitin ohella media

pulliaisen aikaisemmin pitämään ansiokkaaseen puheenvuoroon viitaten totesi niin nimenomaan on vaara että tällaisina talouden järisemisen aikoina voi syntyä myöskin suuria laillisuuteen ja lailliseen liiketoimintaan kohdistuvia uhkia ja sen takia nyt pitäisi olla hyvin tarkka näissä asioissa sen lisäksi että tietysti tähän ulkomaisen työvoiman riistoon ja pimeän työvoiman kysymykseen liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia myöskin

edustaja satonen voi tätä tarkentaa mutta mielestäni käytäntö on että kolmen kuukauden ylittävä työnhaku johtaa ilmoitusjärjestelmään eli ilmoittautumiseen ja rekisteröintiin

herra puhemies

tässä suhteessa johtajuuden ongelma helsingin huumepoliisin tutkinnan osalta on ollut erittäin vakava ja on antanut väärän viestin

tosiaan minusta tästä kokonaisuudesta on hyvä puhua mutta tämä tulokulma jonka suomen sisun eduskuntaryhmä on tänne laatinut on kyllä minusta sillä tavalla vakava ja leimaava että monikulttuurisuus olisi sama kuin monirikollisuus

kun erviä käsiteltiin täällä niin julkisuudessa ei ollut ennen toista käsittelyä riviäkään missään valtamediassa ei missään tiedotusvälineessä

arvoisa puhemies

myöskin samaan aikaan kun köyhät yrittäjät ja tavallinen ihminen näpistyksestä joutuvat todella kovaan vastuuseen nyt tässä kohta läpi käytävässä asiassa tarjotaan sitten kultakorttikäytävää niille joilla on rahaa toimia

kun esitin talousarvioaloitteiden siirtämistä pyhien yli niin tarkoitus oli nimenomaan että ne käsitellään osana ensi vuoden talousarviota ja sdpn vaihtoehtobudjetin kokonaisuutta

me leimaamme monia ihmisiä jotka tulevat tähän maahan todella suojelun tarpeessa tai tulevat tätä maata rakentamaan

valitettavasti meillä on nyt muutoinkin kyllä suomessa jostain syystä näin ja se johtuu siitä että ei rehellisesti ja avoimesti käydä läpi turvapaikkajärjestelmään liittyviä aukkoja

me voimme silloin hyödyntää erilaisten ihmisten monenlainen osaaminen voimme käyttää rajallisia resursseja jakamalla työtä toistensa välillä huomattavasti tehokkaammin ja samalla myös vältytään päällekkäiseltä työltä

näin on osittain täällä tehtykin mutta huomautan että tarpeettomasti puhemiesneuvosto tässä junaili aloitteet ikään kuin vielä yön pimeille hetkille uudelleen

törkeistä talousrikoksista ei pitäisi tuomita ehdollisia rangaistuksia

kuitenkin kyseessä on kokonaisuus tietysti yhtä lailla kuin hallituksen omassa ensi vuoden talousarvion täydentämisessä kysehän on tietysti myöskin menojen kokonaisuudesta

talousrikoksista oikeuteen vankilaan joutuvat nykyään rakennusalan kuittitehtailijat kuten markku hirvonen on todennut ja yhteiskunnan ylätasolla saa tehdä isojakin kupruja ilman että joutuu millään tavalla tuon pitkän pöydän ääreen

me hävisimme äänestyksessä hallituspuolueille kun esitimme että asia viedään perustuslainmukaisuuden selvittämiseksi perustuslakivaliokuntaan ja lausunnolle myös talousvaliokuntaan

olen kuullut hyvin monelta kuntalaiselta kuinka kuntalainen on kuin pallo jota heitellään virkamieheltä toiselle ja ei löydy osoitetta joka kantaisi vastuuta

herra puhemies